kouluissa kouluympäristössä ollaan monien haasteiden edessä

dramaattiset tapahtumat ja pahoinvointi oppilaiden parissa osoittaa että kouluympäristössä tarvitaan todella määrätietoisia toimenpiteitä

panen tyytyväisenä merkille että hallitus lupaa toimenpiteitä opetusryhmien pienentämiseksi kouluterveydenhuollon parantamiseksi ja lisäresursseja erityisopetukseen ja opinto ohjaukseen

tiedämme ja täällä on tänä iltana korostettu että nuorten fyysinen terveys heikkenee jatkuvasti eli fyysinen kunto ja koululiikuntaa tulee lisätä ainakin tunti viikossa seuraavassa opetussuunnitelmassa

tätä odotellessa liikunnan opetusta ja koululiikuntaa on syytä aktivoida monin eri toimenpitein

arvoisa puhemies

kielikylpyopetuksen järjestämiseen useammissa kunnissa kuin tällä hetkellä tulee kannustaa erityisin panostuksin kuntia koskevien ehtojen parantamisella ja kouluttamalla lisää opettajia tätä opetusta varten